tässä vain kävi niin helmikuussa että tästä neuvoteltiin ja alalla syntyi neuvottelutulos palkansaajapuolen pam hyväksyi sen neuvottelutuloksen kaupan liitto syistä joita en kaikkia tiedä hylkäsi sen neuvottelutuloksen

miten on mahdollista että olemme keskellä historiamme yhtä vakavimmista taloudellisista ongelmista ja kriiseistä ja samalla me ajaudumme hyvin nopealla ajalla luottamukseen ja yhteistyöhön pyrkivästä politiikasta syyttelyn syyllistämisen ja vastakkainasettelun tielle

kuunnelkaa

kiitoksia

arvoisa puhemies

viimeksihän me olemme viime viikolla käsitelleet muun muassa tilaajavastuulain uudistamisen viimeisiä kohtia joihin muuten tehtiin rakennusalan osapuolia tyydyttävä korjaus täällä eduskunnassa

ensinnäkin tämmöisen ennakko ja jälkitarkastuksen niihin yrityksiin jotka tätä yritystoimintaa harrastavat pitäisi olla vankempi

arvoisa puhemies

minä olen nyt käynnistänyt selvitystyön kelan kanssa siitä paljonko näitä ihmisiä on ja katsotaan mikä inhimillinen ratkaisu heille voitaisiin tehdä muuta kuin pitää heitä työlinjassa ja saada joku inhimillinen eläkeratkaisu

täytyy sanoa että siinä paketissa on paljon myönteisiä asioita muun muassa yritysrahoituksen ja työllistämiskynnyksien kehittämisen suhteen ja tunnistamme tässä monia sosialidemokraattisia esityksiä

niin kuin pääministeri äsken hyvin asian kuvasi meillä on kattava kasvu ja työllisyyssopimus poikkeuksellisen kattava

näitten vaikuttavuuttahan ei pysty vielä arvioimaan mutta minun tärkein viestini on se että tätä työtä pitää seuraavalla hallituskaudella jatkaa vähintään samoilla panostuksilla kuin tähänkin asti on tehty jos mahdollista niin vielä voimakkaammin koska kyllä tämän maan pitää olla sellainen mikä on korruptiosta vapaa täällä rehellinen yrittäjyys pärjää ja rehellisellä työllä pitäisi tulla toimeen

arvoisa puhemies

lopuksi halusin vain sanoa että tämä on jonkin verran nyt jumissa mutta minun vetoomukseni on näiltä jalansijoilta se että totta kai tässä kannattaisi istua vielä yhden kerran pöytään ja löytää tähän ratkaisu ja jos tässä voidaan edesauttaa niin totta kai se myöskin tehdään

meillä on eräitä aloja vielä vailla sopimusta pienempiä aloja kuten esimerkiksi itellassa postipuolella ja nyt finnairissa kahden henkilöstöryhmän osalta

kiinnittäisin huomiota nyt erityisesti velkaneuvontaan

toinen on siis se että on järkevää rakentaa kielitaidon ja ammatillisen osaamisen yhdistelmiä joissa voidaan molempia asioita yhtä aikaa toteuttaa

sehän on pääosin kuntien vastuulla ja me tiedämme hyvin että kaikilla kunnilla ei ole hyviä resursseja hoitaa sitä

viime hallituskaudella lähes kaikki merkittävimmät kestävyysvajetta korjaavat ja kilpailukykyä vahvistavat uudistukset saatiin aikaan kolmikantaisen yhteistyön tuloksina

tänään tehdään kovasti töitä valtakunnansovittelijan huoneessa jotta luotaisiin edellytyksiä sovittelijalle tehdä tämän illan ja yön tunteina aamuun mennessä sovintoesitys ja hallituksen puolelta on yritetty kannustaa ja tukea ja eri tavalla tehdä töitä sen eteen että tällainen esitys olisi mahdollinen

näistä uudistuksista joita tässä on tehty totta kai voi sanoa että ne ovat olleet sekalaisia mutta haluan nyt korostaa että tilaajavastuulakia on uudistettu kahteen kolmeen kertaan tällä hallituskaudella palkka pannaan pankkiin eikä kirjekuoreen kuitinantovelvollisuus on ja verovelkarekisteri saatiin aikaan käännetty arvonlisävero ja ennen kaikkea totta kai nyt rakennusalan veronumero tunnistinkorttiin

sittenhän ministeri gustafssonin johdolla on tehty paljon töitä kun meillä on paljon semmoisia maahanmuuttajanuoria joilta on jäänyt peruskoulu kesken mutta jotka ovat peruskouluiän ylittäneitä ja heillekin pitää järjestää peruskoulua vastaava koulutus jotta he ylimalkaan pystyvät sitten pääsemään toiselle asteelle ja koulutukseen

arvoisa puhemies

tämä on tärkeä työväline

sen vuoksi ajatus siitä että tämä valtiollistetaan siirretään valtion tehtäväksi olisi erittäin tärkeä koska se palauttaisi tämän velkaneuvonnan myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta koko maan asukkaitten ulottuville

kevään vaalien alla pidettiin aika ponnekkaita puheita siitä että konsensuksen aika on ohi

tähän on varattu myös osana tätä nuorten yhteiskuntatakuuta rahoitusta että me huomioimme myös nämä nuoret jotka eivät ole saaneet peruskoulutasoista koulutusta suomessa

mitä tulee myöskin näihin mahdollisiin tukitoimiin minä toivon siinä myös malttia

sen vuoksi olemme esittäneet että nyt pitäisi rakentaa semmoinen jämäkkä pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuohjelma jonka rahoitus katsottaisiin budjettiriihessä

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä hallituksen työehtoja heikentävää pakkolakipakettia sellaisenaan ja syitä on monia

pari esimerkkiä alueelta

usein maahanmuuttajaäidit unohdetaan tässä koko keskustelussa ja silloin me tarvitsemme sellaisia yhdistelmiä miten voisi yhdistää päiväkotihoidon ja näiden maahanmuuttajaäitien kielitaidon opiskelun yhtä aikaa tapahtuvaksi

hallituksen tiedonantoon sisältyvä pakkolakipaketti on syvässä ristiriidassa sopimusvapauden kanssa ja muutoksien jälkeenkin sisällöllisesti epäoikeudenmukainen

arvoisa puhemies

meillä jäi vähän veto kesken siinä mitkä olisivat ne alat joissa tämmöistä veronumeroa voisi sille alalle soveltuvalla tavalla myös kokeilla

se miten tämä säästötavoite kytkeytyy nyt näihin neuvotteluihin on se vaikea asia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

koetetaan löytää siihen ratkaisu jossa tämä tes on oma juttunsa ja toisaalta sitten kuitenkin henkilöstökin joutuu johonkin mittaan asti sitoutumaan myöskin niihin säästötavoitteisiin

tämä ei ole tapahtunut tämän hallituksen aikana vaan tämä on tapahtunut takavuosina eikä tässäkään kannata syyllistää

näin rankasti ostovoimaa heikentävät leikkaukset yhdistettyinä muun muassa lapsiperheisiin kohdistuviin säästöihin ajavat monet pienituloiset perheet kunnallisen toimeentulotuen piiriin

se että pohjois savossa pohjois karjalassa nämä luvut ovat parempia liittyy siihen kuinka paljon on työttömyyttä saatu nuorten kohdalla katkaistua siihen kolmen kuukauden paalun kohdalle ja kuinka moni nuori on näitten aktiivitoimien piirissä ja näissä nämä tulokset ovat parhaita

ruotsin kokemukset olin sanomassa että siellä ovat marjanpoimijat osittain työsuhdeperusteisia osittain eivät ovat kyllä vähän ristiriitaisia myös siinä niin että ei sekään ihan pulmaton tapa ole

arvoisa puhemies

työurasopimuksen yhteydessä työmarkkinajärjestöt ovat vetoomuksestani sopineet että ne myös käyvät läpi kaikkien alojen työehtosopimukset sen suhteen voidaanko siellä tehdä jotakin joka helpottaa tai madaltaa nuorten työpaikan saamista työllistämiskynnystä

arvoisa puhemies

meillä on paljon työtä siinä mitä on tapahtunut jo aikaisemmin ja me tarvitsemme näihin toimenpiteitä ja tässä ei kannata nyt kenenkään lähteä siihen etsimään syyllisiä vaan nyt tarvitaan töitä

ihmiset ymmärtävät myös sopeutustoimien tarpeellisuuden jos ne ovat oikeudenmukaisia ja niiden kuormaa jaetaan myös paremmin maksukykyä omaaville

niitä yrityksiä jotka tämmöistä yritystoimintaa harrastavat pitäisi vähän etukäteen valistaa ja näistä pelisäännöistä kertoa jotta inhimillisellä tasolla ei tapahdu sitä mitä nyt kaikki nämä tiedot kertovat mitä on tapahtunut

kilpailu ja kuluttajaviraston toiminnassa on juuri kyse siitä että heillä on epäily siitä että määräävää markkina asemaa käytettäisiin väärin niin sanotun saalistushinnoittelun kautta joka tarkoittaa siis sitä että hintoja lasketaan niin alas että kilpailulla eivät pääse markkinoille toiset ja sieltä pullautetaan toisia pois

tämä aika vain on sellainen työpaikan saannin suhteen että kun on paljon lomautuksia irtisanomisia se kynnys palkata uusi työntekijä on korkea ja vaikka meillä näitä tukia on monenlaisia se ei aina onnistu

me toivomme että työmarkkinajärjestöt keskustelevat neuvottelevat edelleenkin siitä ideasta että myös työssä käyvillä ihmisillä olisi mahdollisuus itsensä ammatilliseen kehittämiseen työstä ja ammatista toiseen millaista muutosta tarvitaan

on hyvä muistaa että meillä nyt työehtosopimuksissa on harjoittelupalkkoja on koululaispalkkaryhmittelyjä joissa on jo alennettu sitä palkkatasoa normaaleista tesin palkoista

pakkolakipaketti ei anna vastauksia talouspolitiikkamme ja kasvun nyt tärkeimpiin haasteisiin eli viennin vahvistamiseen kotimaahan suuntautuvien investointien lisäämiseen tuottavuuden ja työllisyyden nostamiseen tai osaamisen vahvistamiseen

pitää olla rehellinen tässäkin asiassa

minäkin olen sitä mieltä niin kuin tässä edellinen puhuja kertoi että kyllähän ennen kuin työmarkkinatuenkaan piiriin pääsee jonkun viranomaisen kanssa pitäisi olla tekemisissä joko sosiaaliviranomaisen tai jonkun joka auttaa sitä ihmistä joko koulutus tai työpolun päähän eikä se ole automaattisesti vain että joutuu sen työmarkkinatuen varaan ja sitten äkkiä käy niin että sen varassa eletään ja sitten ei olekaan enää edellytyksiä palata takaisin työmarkkinoille

työllisyys ja yrittäjälainsäädäntö muuttui tämä palvelukonsepti muuttui ja palveluverkostouudistus tuli ja samaan aikaan tuli tämä nuorisotakuun toteuttaminen

tämä tulos tulee hyvin yksinkertaisesta asiasta ja se on se että siellä on tehty jalkatyötä on avattu yrityksien ovia käyty kertomassa mitä palkkatukeen sanssi rahaan muuhun liittyviä mahdollisuuksia yhteiskunta tarjoaa löytyy piilotyöpaikkoja ja on lähdetty yrityksiin kertomaan näistä mahdollisuuksista viestillä

tähän liittyvästä epäilystä valiota kohtaan oli kysymys

jos tämä uudistus ei tule voimaan ensi vuoden alusta niin kuin näyttää niin totta kai voidaan miettiä sitä mitään päätöksiä ei ole tehty voisimmeko me jotenkin sitä rahoitusta jollain siivulla käyttää erityisesti oppisopimuskoulutuksen rahoittamiseen mikä olisi hyvä asia missä näitä tarpeita on erittäin paljon

ne ihmiset jotka etulinjoissa töitä tekevät ovat olleet tosi tiukoilla kun he asettautuvat näihin uusiin palvelulinjoihin ja löytävät sen paikkansa ja varmaan palkkausjärjestelmässäkin on kehittämisen tilaa tämänkin jälkeen

niin kuin äsken kuvasin me olemme sekä työvoimapoliittiseen koulutukseen että muuhun koulutukseen halunneet lisätä resursseja ja se kielitaito on aivan olennaisin lähtökohta kaikelle tälle

kilpailuvirasto toteaa että heidän toimiensa seurauksesta tälle ei ole perusteita ja sitten nyt ilmoitti omalta osaltaan että pienempikin korotus ilman muuta näihin liittyen riittää

me tarvitsemme investointeja me tarvitsemme tutkimus ja tuotekehityspanostuksia me tarvitsemme kovaa osaamista ja sitä meidän pitää tässä yhteiskunnassa tehdä

hallitus on pakkolakipaketilla tiedostaen tai tietämättään sitonut itsensä kauluksiaan myöten työmarkkinasopimisen osapuoleksi ja työnantajille mieluisten esitysten muodossa

minä olen koettanut kuin silmäterää huolehtia siitä että näitä ihmisiä ei nyt syyllistetä siitä että näitä palvelujen jonotuksia tulee

mutta ne ovat niitä kehysriihen asioita ne ovat niitä linjauksia ja hallitus on itse syksyllä jo päättänyt siitä että oppisopimuskoulutusta lisätään erityisesti pk sektorin tarpeisiin

muut toimenpiteet ovat aina täydentäviä mutta perusta tulee siitä että me saamme taloudellisen kasvun perustan pitkällä aikavälillä kuntoon ja sitä meidän pitää kaikkien rakentaa

tämä asiahan on nyt markkinaoikeuteen menossa tai mennyt eikä tietenkään ministeriö puutu semmoiseen asiaan joka on tällaisella polulla eikä muutoinkaan keskeneräisten asioitten käsittelyyn

on pidetty paljon palavereja siitä että nämä ihmiset jaksavat ja ovat motivoituneita ja se on erittäin tärkeää että myös tällä sektorilla ihmiset voivat hyvin työssään ja pystyvät antamaan palvelua jossa he siellä etulinjassa kohtaavat ihmiset murheineen

meidän pitää nopeuttaa sitä että nämä ihmiset pääsevät joko koulutukseen työhön tai kielitaidon opiskeluun jotta me vältymme myöskin niiltä kustannuksilta joita tämä yhteiskuntaan muuten tuo

yleisesti ottaen kilpailu ja kuluttajavirasto on tehnyt laadukasta työtä omalla sarallaan eikä meillä ole syyllistytty

tämä suomalainen yhteiskunta lepää sen varassa että meillä on tämä parlamentaarisen demokratian toimintatapa mutta meillä on vahva sopimusyhteiskunta joka perustuu vain hyvään luottamukseen ja hyvään yhteistyöhön

lisäkysymys edusti ah esittämään suuntaan

tämä asia on kyllä hyvin tiedostettu ja kysymys oli tässä mielessä

minä sen ison kuvan vielä haluan sanoa että kun me puhumme työvoiman tarjonnasta kun me puhumme siitä mitkä meidän voimavaramme ovat tulevaisuudessa niin nämä maahanmuuttajat ovat tärkeä voimavara myös suomen työmarkkinoille ikärakennetta muuttaa mutta se täytyy tehdä fiksusti heitä kunnioittaen ja meillä on sellainen kokemus että kun maahanmuuttaja saa koulutuspaikan niin hän on erittäin motivoitunut opiskelemaan viemään ne loppuun ei keskeytä

mitä tulee sitten näihin erikseen kutsuttaviin tai ulkopuolisiin työntekijöihin finnairin palveluksessa niin se on totta että näitä vuokratyöntekijöitä siellä on ja jossain määrin aasian liikenteessä tai intian liikenteessä on ollut perusteitakin sen kulttuurisen osaamisen suhteen

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee sitä että työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen tasapuolisella tuella saadaan aikaan tuloksiin tähtäävä neuvottelutilanne

lienee selvää että metsämarjojen poimiminen on tärkeä asia ja jos meillä ei näitä poimijoita ole ulkomailta niin ne useimmiten jäävät metsään niin että ei kai siihen voi suhtautua sinänsä torjuvasti

mutta sitten on myös tapauksia joissa nämä kriteerit eivät enää riitä siihen kotimaassa on myös työttömiä lentoemäntiä ja stuertteja ja jos näin on niin pitää tietysti ottaa heitä ensisijaisesti jos eivät nämä muut kriteerit sitä edellytä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niin kuin tuli todettua olisi tärkeätä että me saamme esityksen siitä että tämä alue tulee äkillisen rakennemuutoksen alueeksi mikä antaa työvälineitä sillä alueella työllistämiseen ja investointien hoitamiseen paremmin

se on erittäin iso asia ihmisten turvallisuuden näkökulmasta mutta myös siltä kannalta että on näköaloja uskottavuutta meidän talouspolitiikassamme

minä tiedän että ulkoministeriö on jo tehnyt paljon sen eteen että kun viisumilupia myönnetään niin valistetaan niitä ihmisiä siitä mistä maasta on kysymys millä pelisäännöillä täällä tehdään töitä

toiseksi sinne on nyt todella perustettu ja perustetaan yksikkö joka keskittyy näiden ihmisten työllistämis ja koulutuspolkujen etsimiseen ja tukemiseen ja siihen tietysti suunnataan rahoitusta niin että se pystytään uskottavasti hoitamaan

arvoisa puhemies

kun melkein joka toinen päivä tulee irtisanomisilmoituksia se että me saamme ensimmäisen työpaikan avattua nuorille on meille vaativa tehtävä mutta tässä me emme anna nyt periksi tämä on niin tärkeä asia

nyt kun me rakennamme myös tätä nuorten yhteiskuntatakuuta ei pitäisi unohtaa vammaisia ja muutenkin vaikeasti työllistettävien ihmisten asemaa

on selvää että parasta ostovoimaa on se että useammalle ihmiselle järjestyy työpaikka

silloin kun kataisen hallitus perustettiin ensi töikseen se päätti nuorten työllisyyttä tukevasta tuhdista rahoituspaketista

ehkä tätä meidän pitäisi vielä vahvistaa sen viisuminannon yhteydessä tapahtuvaa tiedottamista siitä millä pelisäännöillä suomessa voidaan ja pitää tehdä työtä

arvoisa puhemies

niin kuin hyvin tiedätte meillä on mittava terveen kilpailun toimenpideohjelma hallituksessa hyväksytty jossa on useita toimenpiteitä koskien myös kauppaa ja koskien myös tätä aluetta